liikkuvan poliisin lakkauttamisesta olen itsekin hieman epäilevä ja oikeastaan kysyisin ministeriltä

niille jotka eivät tässä salissa välitä lasten ja lastensuojelun inhimillisestä ulottuvuudesta voitaisiin muistuttaa sen taloudellisesta ulottuvuudesta

onko tämäkin vasemmistoliiton ja sosialidemokraattien arvovalinta että kaikkien pitää maksaa näinä vaikeinakin aikoina yhä enempi yle veroa

tontit nousevat täällä myös esille

jos kunta luovuttaa tai vuokraa tontin lyhytaikaisella korkotukilainalla rahoitettavan vuokratalon rakentamista varten tämä voi tapahtua eu oikeudenkin mukaisesti markkinahintaa alemmalla hinnalla

arvoisa puhemies

itse kyllä olen sitä mieltä että suomessa me suomalaiset kyllä osaamme itse päättää siitä miten rahat käytämme

voisi tietysti olla ihan paikallaan sanoa että kumotaan tämä ja tehdään tästä ihan vapaata että jätevesiasetus on pahasta ja kaikki on näin

opetusministerin toimesta koululaisille on luotu tilanne että jokaiselle lapselle on yksi maksuton kerhopäivä tai kerhotunti ja toisaalta sitten urheiluministeri on ohjannut liikunnan rahaa rakenteista ja hallinnosta sinne kentälle suoraan seuratukeen jolla on saatu paljon hyvää aikaiseksi

ei se ole keneltäkään muulta pois kuin lahjoittajalta se raha joka eteenpäin onkin hyvä tarkoituksella ja keskustelun

toivon että seurataan tarkasti millä tavalla tuo metsästys siellä tulee onnistumaan sillä tärkeää tälläkin alueella on huolehtia siitä että näiden asukkaiden oikeus metsästykseen säilyy niin kuin se on alun perin kolovettä aikanaan perustettaessa haluttu tehdä

siellä on edustaja zyskowicz paljon sellaisia nuoria jotka kokevat että he eivät saa yleltä vastinetta tv luvalleen

arvoisa puhemies

eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällä miten mukaansa tiedotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt johonkin hyvään tarkoitukseen laitetaan

mutta kyllä tätä keskustelua kuunnellessa tuntuu siltä että hivenen tässä keskustelussa menevät nyt sekaisin tämä päivä ja se aika kun tuota muutosta ei ollut tehty

mutta tiedän myös huonoja esimerkkejä ja sen takia on hyvä että tässä laissa myös tätä valvontaa ja ohjausta tuodaan myös sinne työssäoppimispaikoille

ja siellä on tulevaisuudessa paljon myös sellaisia nuoria mutta myös vanhempia jotka kokevat että he eivät saa yleltä sitä mitä he haluavat ja sen takia he kokevat epäoikeudenmukaiseksi sen maksun

arvoisa rouva puhemies

täällä aiemmin oliko edustaja kiuru valiokunnan jäsenistä joka nosti esille muun muassa sen että rakentamisen hintaan ja asumisen hintaan vaikuttaa merkittävällä tavalla myös esimerkiksi erilaiset rakentamissäädökset missä on esille noussut väestönsuojat joiden sääntelyä nyt ollaan uudistamassa parkkipaikkavelvoitteet jotka ovat usein kaupunkien itsensä säätelemää mutta myös sitten kaavoituksen sujuvoittaminen ja tämäntyyppiset ratkaisut joissa myös hallitus on etenemässä

kysyisin urheiluministeri arhinmäeltä

pidän erittäin arvokkaana sitä että kansallispuistohankkeita suomessa viedään eteenpäin ja ne pitää jatkossakin viedä hyvässä yhteisymmärryksessä alueen asukkaiden kanssa

äsken tuossa keskustelussa itse olisin toivonut että meillä olisi jokin keino suomessa tulevaisuudessakin kertoa mielipide siitä onko yle menossa oikeaan suuntaan

onko sen jaossa onnistuttu tänä vuonna teidän mielestänne sen tavoitteiden mukaisesti

viime viikonloppuna erään äidin kanssa puhuin kuinka heillä on iso ongelma löytää merkonomiopiskelijanuorelle työssäoppimispaikkaa sellaista mikä olisi mielekäs mikä veisi hänen osaamistaan eteenpäin ja tämä pitää ottaa vakavasti

tällaisilla määrillä kotouttaminen on kuitenkin hyvin vaikeaa ja työ on paras kotouttaja aikuisille ja koulutus lapsille ja siitä pitää hallitukselle antaa kiitosta että nyt tätä koulutietä avataan nopeammin

tästä summasta puolet on pelkkiä syrjäytyneisyyden vuoksi aiheutuneita kustannuksia ja puolet niin sanottuja tavallisia terveyden ja sosiaalihuollon menoja tällaisessa tapauksessa

arvoisa puhemies

mutta edustaja zyskowiczkin myhäilee ja on tyytyväinen täällä salissa ja samaan aikaan kun hän haluaisi kuunnella edustaja heinosta ykkösaamussa niin radio puheesta tuleekin jääkiekkokierroksen uusinta ja pitkät jinglet kovaa musiikkia

entisenä opettajana muistan miten maahanmuuttajataustaisilla lapsilla tuli koulussa erilaisia ongelmia vain sen takia että he eivät osanneet suomen kielen taitoa ja he eivät pärjänneet sen takia opinnoissaan sillä tavalla kuin he muuten olisivat pärjänneet

haluan sen todeta että itse olin yksi kovimpia kriitikoita tässä salissa viime hallituskaudella ennen kuin tämä muutos tähän tehtiin

tämä on ensimmäinen kansalaisaloite tällä kaudella

aivan lopuksi

on tärkeää taata myös se että opettajat ammattikouluissa säilyttävät myös vuosien päähän kokemuksen ja otteen sinne arjen työelämään ja sen takia nämä opettajien työelämäjaksot ovat myös erittäin arvokkaita

sen varmasti myös entinen ympäristöministeri lehtomäki muistaa kuinka useamman kerran näistä vänkäsin täällä salissa ja myös ympäristövaliokunnassa

kaikki onneksi meni ammattitaitoisen henkilökunnan kanssa hyvin

päivystysasetuksen taustalla on potilasturvallisuus ja siitä ei missään nimessä saa tinkiä

itse asiassa kun me opetamme näille pienille lapsille vähän isommillekin suomen kielen niin he vievät sen usein myös sinne kotiin ja näin vanhemmatkin oppivat suomen kielen ja he ovat entistä vahvempia sitten työmarkkinoillakin

ja toivon itse että silloin tähän maahan on saatu lisää vuokra asuntoja

kysynkin onko edustaja zyskowicz tämän jälkeen yhtä iloinen yle veron maksaja kuin hän on tähänkin asti ollut kun yle puhekin on urheilulla tuhottu

arvoisa puhemies

kuitenkin tutkimukset osoittavat että on kuusinkertainen riski lapsella kuolla jos synnytys tapahtuu matkalla ja silloin pitää kysyä toteutuuko potilasturvallisuus

näyttää siltä että toimenpiteet joilla pienituloisten asemaa helpotetaan eivät kelpaa meidän vihervasemmistolle

kyllä minun ymmärtääkseni vastuussa on yrittäjä joka on myynyt huijaten väärän toimimattoman laitteen

näin ollen toivonkin että eduskunnassa käydään perusteellinen käsittely asiantuntijoiden johdolla niin että lapsen ja äidin turvallisuus on tässä käsittelyssä ja tämän kansalaisaloitteen lopullisessa päätöksenteossa etunenässä

sitten toinen kysymys on se että joku on laittanut toimivan järjestelmän aiempien vaatimustasojen mukaisesti

tällä logiikalla jota täällä salissa on pidetty esillä ei varmastikaan yhtään kansalaisaloitetta tulla koskaan hyväksymään jos yksi pilkku yksi virhe lakitekninen virhe aiheuttaa sen

itse pidän myönteisenä sitä että tällaisessa tilanteessa kun liikkumavara on pieni hallitus laittaa työnteon kaiken edelle

eli väli voisiko olla niin että kun vaatimustasoa on höllennetty niin voisiko syntyä jonkinlainen korvausvelvollisuus

itse asiassa työnteko pitää laittaa kaikessa mitä nyt tehdään edelle

hallituksen esityksetkin tai lähes kaikki hallituksen esityksetkin pitävät sisällään aina virheitä joita me valiokunnissa korjaamme emmekä suinkaan hylkää niitä automaattisesti

tänään käsittelyssämme on kaksikin hyvää ja positiivista verolakia jotka osoittavat hallituksen isoa linjaa ja toimimista työllisyyden ja kilpailukyvyn edistämiseksi

tuntuu siltä että tässä nyt on hyvä asia mutta väärin tehty ajattelu

ja pidän myös sitä hyvänä että työtulovähennyksellä ja perusvähennyksellä pystymme ennen muuta tekemään nyt sitä kevennystä pieni ja keskituloisille ja takaamaan ja turvaamaan edes hieman tässä vaikeassa paikassa heidän ostovoimaansa

ei kukaan ole esittänyt että tämä pitäisi hyväksyä yksi yhteen jos siellä on lainvastaista ei tietenkään ja jos siellä on eu sopimusten vastaista ei tietenkään

olen ehdottomasti sitä mieltä että rantarakentamista voidaan helpottaa ja niin kuin tässä on esille tuotu että paikallista tuntemusta on hyvä pitää ja nostaa esille kuten myös sitä että luodaan mieluumminkin mahdollistavaa lainsäädäntöä ja sellaista jossa kunta käyttää päätösvaltaa

uusia investointeja houkutteleva datakeskuksen sähköveron alennus käsiteltiin tuossa hetki sitten ja nyt on vuorossa tuloveroasteikkojen tarkistus siten että estämme palkkaverotuksen kiristymisen

ehkä se sitten on seuraavissa vaaleissa isoin kysymys että me kerromme vaalikoneessa minkälainen tv kartta on ylen ykkösellä ja onko radio puheessa musiikkia tai jinglejä taikka urheilua ja varmasti tämä sitten nousee isoksi kysymykseksi

arvoisa puhemies

lähetekeskustelussa kun kävimme keskustelua tästä kaupanvahvistajien iän muutoksesta nousi esille myös se että nykyisinhän meillä voidaan niin kuin puheenjohtaja edellä toi esiin hoitaa näitä asioita sähköisesti ja itse asiassa silloin ei pelkästään kaupanvahvistajan työn luonne muutu vaan se loppuu kokonaan

arvoisa puhemies

mutta täällä jätetään varsin höllään tilanteeseen se että ministeriön tulisi harkita

tämä lainsäädäntö uudistaa erittäin vahvasti suomalaista peruskoulua ja niin kuin totesin tuo meidän kaikki oppilaamme samalle viivalle sellaiselle viivalle jossa heillä on oikeus niin lahjakkaalla oppilaalla kuin erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla saada oman tasoista opetusta

syntyisikö sitten sellainen tilanne että ne kaikki jotka ovat rakentaneet vanhan lainsäädännön mukaan pakotettuna väestönsuojan olisivat oikeutettuja saamaan korvausta siitä kun enää tänä päivänä ei tarvitsisikaan rakentaa väestönsuojaa

taustalla on tietysti maltillisen ja kattavan palkkaratkaisun syntyminen mikä luo uskoa tulevaisuuteen niin työntekijöiden kuin yritysten vakaan toimintaympäristönkin puolesta

jos sivistysvaliokunta olisi halunnut niin kuin edustaja tynkkynen toi esille niin valiokunta olisi voinut tehdä sitovan ponnen ja ilmoittaa että näin ja näin asiaa pitää lähteä valmistelemaan ja tähän eduskunta olisi voinut ottaa kantaa

kyllä asumisen kustannukset lähtevät siitä että tällä hetkellä meillä on erityisesti pääkaupunkiseudulla pulaa kaikentyyppisistä asunnoista

itse en koe että ylen hallintoneuvosto on se oikea taho valvomaan ja ylen hallintoneuvostolle ei tietääkseni myöskään kuulu edes puuttua tähän ohjelmatarjontaan ja se on osittain tietysti haaste

ja myönteistä on se että myös tällaisena aikana kun säästöjä tehdään jotka kohdistuvat kaikkiin suomalaisiin tämä hallitus on päättänyt takuueläkkeen korottamisesta

omaa nimeäni ei tästä lakialoitteesta löydy mutta jos sen jälkikäteen mukaan voisi liittää niin sen mielelläni tekisin mutta annan tässä nyt suusanallisesti tukeni tälle edustaja savolan tekemälle aloitteelle

kokoomukselle ei yhdenkään veron korotus ole mukava asia mutta poliittinen voitto on aina se kun pystymme estämään veronkiristyksiä

arvoisa puhemies

olen samaa mieltä että toimenpidealoitetyyppinen kansalaisaloite voisi olla parempi ja toimivampi kuin tällainen joka nyt täällä näyttää jäävän aika monien pienten lakiteknisten kikkailujen jalkoihin

tämä nousi erittäin selkeästi ja vahvasti esille myös sivistysvaliokunnan käsitellessä asiaa ja halusimme muun muassa tuohon kohtaan johon edustaja peltonen viittasi jossa puhutaan erityisoppilaiden integroimisesta yleisopetuksen luokkaan kirjata vahvasti sen signaalin arvoisa puhemies että kun yksikin erityisoppilas tuonne luokkaan integroidaan niin silloin pitää tarkastella tuon luokan tilannetta jokaisen oppilaan näkökulmasta myös sen lahjakkaimman oppilaan

kun tätä käsittelitte niin kerrottiinko teille minkä verran tätä sähköistä vaihtoehtoa on käytetty missä ei siis lainkaan tarvita kaupanvahvistajaa vaan se tehdään tunnistautumalla pankkitunnuksilla ja näin kaupanvahvistaja tulee tarpeettomaksi

minusta on taasen arvokasta kunnioittaa jokaisen äidinkieltä ja minusta myös suomenruotsalaiset ja heidän äidinkielensä on sellainen arvo jota pitää ja kannattaa suomessa vaalia

tämä tuli nyt mieleen yhtenä jossa aiempi vaatimustaso on ollut korkeampi ja suunnitteilla on matalampi itse asiassa sellainen on kait jo osittain tullutkin

tietysti mielenkiintoista on sekin että jos ylen hallintoneuvosto valvoo yleä niin kuitenkin ylen hallintoneuvoston palkanmaksaja on yle

se on yksi tärkeä asia millä pystymme jälleen niille jotka kaikista pienimmällä tulevat toimeen antamaan edes vähän apua tässä hankalassa tilanteessa

kyllä tietysti on rehellistä myöntää jos katsotaan menneisyyteen nyt kun tässä ovat ex ministerit nostaneet omaa häntäänsä että jos katsotaan vähän pidemmässä aikajänteessä niin taitaa olla entinen ministeri vapaavuori aivan omaa luokkaansa siinä millä tavalla näitä asuntoja määrällisesti suomeen syntyi

tuntuu siltä että kaupungeissa aika usein rantarakentaminen onnistuu kovinkin helposti ja olemme nähneet esimerkkejä joissa rakentaminen on viety jopa veden päälle taikka vesialueelle

me uskomme siihen että suomi selviää ja nousee talousahdingosta vain työtä tekemällä

työntekijöiden ja kuluttajien luottamusta on pidettävä yllä ja ostovoimaa pystyttävä parantamaan jotta kauppa käy kotimarkkinoilla

tuliko asiantuntijakuulemisessa esille se minkälaisella aikajänteellä uskotaan että nämä siirtyvät pikkuhiljaa kaikki sitten ehkä näitä joitain poikkeuksia lukuun ottamatta sähköiseen versioon

pidän hyvänä sitä että tämä uudistus nyt tuo mukanaan myös yhden uuden virkamiehen tähän maahan

en ole koskaan kuullut että kukaan katuisi sitä että osaa jotain kieltä tai joku olisi katunut sitä että osaa viittä eri kieltä tai näin poispäin

palkkaverotuksen kiristämisen estäminen on pieni mutta tärkeä askel tällä tiellä

vaikka tv lupatarkastajat joutuvat työttömyyskortistoon niin yksi uusi virkamies eduskuntaan tulee ja hänen tehtävänsä on sitten kait osaltaan olla jonkinlainen valvoja tässä ohjelmatarjonnassa ja ylen uudistamisessa

arvostettu puhemies

toivon että tästä päästäisiin järkevästi eteenpäin

tuloksia on myös saatu aikaan tyttöjen koulunkäynti on parantunut lukutaito terveydenhoito mutta naisten asemassa on kyllä edelleen tehtävää niin kuin näillä muillakin sektoreilla

hallituksen toimet yritysten kilpailukyvyn ja julkisen sektorin tehokkuuden lisäämiseksi sekä ennen kaikkea työnteon ja uu sien työpaikkojen luomiseksi vievät omalta osaltaan kohti parempia taloudellisia aikoja

jos hänen tilanteensa vaikeutuu tuon integroinnin myötä silloin luokkaa pitää olla valmis pienentämään opetusryhmää pienentämään

kokoomuksessa olemme edustaneet koko ajan sitä näkökantaa että annetaan mahdollisuuksia opiskella ja tarjotaan lisää mahdollisuuksia opiskella mutta me näemme myös arvokkaaksi sen että kunnioitetaan myös suomenruotsalaisten äidinkieltä

kaavoittamisella voidaan usein helpottaa ja virtaviivaistaa rakentamista kun tehdään riittävän suuria osayleiskaavoja ja selkeitä kokonaisuuksia

tässä on toisteltu niitä tekoja joita nyt tämän hallituksen aikana on opiskelijoiden etuuksien parantamiseksi tehty

tämä on aika poikkeuksellista että tämä näin vahvasti tuohon valiokunnan mietintöön ja myös tämän lainsäädännön teksteihin kirjattiin

on mahdollista että taliban tulee uudelleen nousemaan tai tällainen maaperä voi olla myös isilin tyyppiselle järjestölle hedelmällistä maaperää ja näihin pitää varautua

ne ovat olleet mieluisaa kuunneltavaa

kuntien valtionosuuksia ollaan uudistamassa ja selkeyttämässä ja yksinkertaistamassa ja valtionosuuksien nykyiset kriteerit yhdistetään tässä siis kielilisäksi ja se on minun mielestäni ihan perusteltua

arvoisa puhemies

lopuksi toivon että tässä samassa käsittelyssä pohdittaisiin myös vapaa ajan asuntojen muuttamista vakinaisiksi asunnoiksi

erityisoppilas on ollut tähän asti suomessa erilainen oppilas

eli niitä mummoja jotka ovat seitsemänvitosia kahdeksankymppisiä yhdeksänkymppisiä tämä jätevesiasetus ei koske siis lainkaan

jatkokin on tässä operaatiossa varmasti vaarallista

onko arvoisa ministeri teillä ei ideoita ja ajatuksia siihen että nyt nämä vastuuhenkilöt on saatu ja toivottavasti sitä kautta tuo tunnistaminen helpommaksi mutta siitä huolimatta meillä edelleen kuolee jonoon näitä potilaita odottajia on paljon

haluan antaa kiitosta maamme hallitukselle puolustusvaliokunnassa saamastamme tiedosta että kriisinhallintaveteraaniohjelmassa on edetty määrätietoisin askelin ensimmäiset toimenpiteet on saatu jo arkeen ja seuraavissa panostetaan myös näiden arvokasta työtä tekevien naisten ja miesten perheidenkin aseman vahvistamiseen

on totta että tuo asetus joka sitoo kymmeneksi vuodeksi on ollut jäykkä ja olisi tässä tilanteessa kohtuuton ja sen takia tätä hallituksen esitystä on järkevää olla puoltamassa

tuntuu siis siltä että tässä keskustelussa nyt hivenen lämmitellään sitä keskustelua jolla perussuomalaiset tavoittivat oman jytkynsä ja ajoivat keskustan silloin jätevesiasetuksella toreilla ja turuilla erittäin tiukkaan ja ikävään tilanteeseen vähän vastaavan tyyppisellä jopa asioiden jos ei vääristelyllä niin ainakin kärjistämisellä

käytännöt ovat erilaisia eri kunnissa eri elyjen välillä ja itse toivoisin että siinäkin otettaisiin mieluummin käyttöön malli että jos kiinteistö täyttää vakituiselta asunnolta vaadittavat kriteerit niin silloin tuo muutos hyväksyttäisiin kunnasta taikka elystä huolimatta

arvoisa puhemies

yksi oikeastaan mikä tuossa aiemmin jäi huomiotta on tietysti se millä tavalla nykylainsäädäntö on tietyllä tavalla ajanut jo meidän kaupat hyvin eriarvoiseen asemaan

onko arvoisa ministeri teidän ministeriössänne ja teillä ministerinä ideoita ja ajatuksia siitä mitä voitaisiin tehdä lainsäädännössä tai asenteissa tai käytänteissä että me pääsisimme siihen tilanteeseen että enempi näitä luovuttajia löytyisi sillä tällä hetkellähän me kaikki olemme itse asiassa luovuttajia eikä enää tuota elinluovutustestamenttiakaan kaivata

keskusta esiintyy yritysmyönteisenä mutta esimerkiksi työn verotukseen liittyvissä asioissa olette huomattavasti varovaisempia kuin kokoomusjohtoinen hallituksemme

nämä kriteerithän joilla kunnasta kaksikielinen tulee pysyvät samoina ja näin ollen minun mielestäni tämä esitys on ihan hyvä ja kannatettava ja toivon että arvostamme tässäkin salissa jokaista suomalaista heidän oman äidinkielensäkin mukaan

arvoisa puhemies